olen kyllä hämmentynyt siitä että opetusministeri kuulostaa lähinnä innostuneelta siitä että hän pääsee leikkaamaan opintotukea ja niille jotka ovat huolissaan siitä että neljännes leikataan opiskelijan toimeentulosta pois te sanotte sitä pelotteluksi että tästä ollaan huolissaan

arvoisa puhemies

nyt oli niin loistavia kysymyksiä isoista asioista että yritän vastata kaikkiin mutta ajalliset resurssit ovat rajalliset niin kuin ovat luonnonvaratkin tällä maapallolla

ymmärrän että viimesijaisena keinona pakkolunastusta voi käyttää ja tämä on hallitukselta tietysti arvovalinta että ydinvoimaan sitä käytetään varsin kevyesti mutta suomen viimeisten arvokkaiden uhanalaisten suoluonnon rippeiden pelastamisessa ollaan jo lähtökohtaisesti kriittisiä koko ohjelman osalta

tämä idänkaupan kytkypaketti varsinainen koplaus fortumin rooleineen tarkoittaisi syvää energiariippuvuutta venäjästä ja sen poliittisesta johdosta

se on täysin kohtuutonta

kun olen keskustellut lastenhoidon ammattilaisten kanssa ja edustaja gustafsson aivan oikein toi nämä lausunnot esille ne yksiselitteisesti puolustavat sitä että lasten etu on se että perhe voi valita itse kuinka pitkään lapsi on päivähoidossa

meillä on lajien sukupuuttoaalto käynnissä edelleen

teillä on ollut vaihtoehto ja vaihtoehto olisi ollut se että panostetaan koulutukseen nostetaan nuoria työelämään ja uudistetaan sitä että kannustetaan valmistumaan mutta te olette päättänyt leikata eniten juuri opiskelijoilta

ydinvoimalan rakennusaikana olisimme riippuvaisia venäjän myötämielisyydestä hankkeelle

me emme saaneet ihan riittäviä globaaleja tavoitteita rion kestävän kehityksen kokouksessa jotta me voisimme luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttää kansainvälisesti varmistaa että vihreä talous etenee riittävän nopeasti jotta hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää ja voidaan saada kestävän kehityksen mukainen yhteiskunta rakennettua

polttoaineketjussa olisimme riippuvaisia rosatomista ja omistamaansa sähköä se voisi viedä verovapaasti venäjälle

kolmantena haluan nostaa esille elinkeinojemme uudistamisen

mutta tähän päätökseen liittyen haluaisin lähinnä täsmennystä siihen että kun tämä päätös on käsittääkseni nyt ennakkohaltuunottolupa elikkä yhtiö voi aloittaa toimia maanomistajien mailla niin miten heidän kanssaan nyt neuvotellaan tässä tilanteessa että kuitenkin tämä olisi mahdollisimman kevyesti toteutettavissa ja jos hanke ei toteudu niin mitä silloin tapahtuu onko heillä mahdollisuus saada oikeus maihinsa takaisin

olen kuullut että esimerkiksi maahanmuuttajalapsille se kasvatus on sitä että kun mennään ulos pihalle kaikki yhdessä niin kaikki yhdessä sanovat että nyt laitetaan kenkä jalkaan näytetään että jalka tuossa tässä kenkä tässä käsi laitetaan vaatteet päälle elikkä harjoitetaan koko ajan pedagogista kasvatusta harjoitellaan kieltä kaikessa mitä tehdään

on ilmiselvää että tämä kaventaa liikkumatilaamme kansainvälisesti

fennovoiman ja rosatomin hankkeen hyväksyminen olisi omituinen viesti euroopalle suhtautumisestamme venäjän kansainvälistä oikeutta rikkovaan toimintaan ukrainassa

pitää myös muistaa että suomi on osa euroopan unionin arvoyhteisöä joka haluaa puolustaa demokratiaa ihmisoikeuksia reilua kauppaa ja kansainvälistä oikeutta myös tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa

hanke tekisi suomesta oman energiasaarekkeensa samalla kun muu eu pyrkii vähentämään energiariippuvuutta venäjästä

sitten jos näiltä lapsilta maahanmuuttajataustaisilta nuorilta jotka tarvitsevat kotoutumiseenkin sitä että he voivat olla päivähoidossa yhdessä muiden kanssa rajataan että he ovatkin vain osan aikaa siellä eikö se ole osoittelevaa ja syrjivää ja osaavatko heidän vanhempansa hakea sen oikeuden lapsille jos se heille kuuluu itse

tästä yksi kysymys liittyi siihen miten ilmastopäästöjä voidaan ilmastolain avulla jatkossa suunnitelmallisesti vähentää elikkä edustaja modig kysyi ilmastolain valmistelusta

eli monet alan toimijat sanovat että myös prosessiteknisen hallinnan sen tehokkaan vedenkierron kannalta mistä edustaja pekkarinen puhui myös taloudellisen kannattavuuden kannalta on järkevää se että ympäristötekniikka on alusta saakka ohjaamassa hankkeen suunnittelua

lopuksi haluan sanoa että me suomalaiset olemme olleet suunnannäyttäjiä maailmalle monessa asiassa kansaneläkkeessä peruskoulussa ja äitiyspakkauksessa ja

on tärkeätä käyttää tällaisia systeemisiä menetelmiä millä me otamme parhaita ratkaisuja parhaita käytäntöjä käyttöön kaikilla yhteiskunnan eri aloilla päästövähennysten toteuttamiseksi

aivan lopuksi

ruokkien ja riskilöiden ja muiden meidän arvokkaiden lintulajien ystävänä en halua että merimetson metsästyksessä tehtäisiin sellaisia päätöksiä jotka häiritsisivät muiden lintulajien pesimää

se miten ympäristöhallinnon ohjeistus ja käytännöt ovat viime vuosina minun ministerikaudellani muuttuneet on lähtenyt siitä että ympäristövaikutusten arvioinnissa oikeasti edellytetään myös yhtiöiltä itseltään vahvaa sitoumusta ja osaamista niitten ratkaisujen toteuttamiseen mitä yhtiöt sanovat

valinta tehdään tässä salissa ylihuomenna kotimaiset uusiutuvat ja niistä tuleva kestävä energiatalous ja vientinäkymät ja työpaikat vai riippuvuus rosatomin ydinvoimalasta